hyvä liikennepolitiikka on silloin parhaimmillaan kun sitä ei huomaa ja kun se täyttää muutaman reunaehdon

eihän tämä laki ongelmaton sinällään ole ja varmasti kustannuksia sitten käyttäjille syntyy mutta kyllä tällä lakiesityksellä kun se aikanaan toteutuu myöskin syrjäseutujen ihmisten ja eläjien elinmahdollisuudet ja turvallisuus siinä kasvaa

työllisyys ja talous ja rattaiden pyöriminen taataan ja sen lisäksi ne liikenneyhteydet ovat turvalliset ja ne myöskin sujuvat niin kansalaisten kuin elinkeinoelämänkin tarpeitten mukaisesti

joukkoliikenteen sujuvuus on sitä käyttävien ja ympäristön ja myöskin henkilöautoilijoitten kannalta iso etu

valiokunta näkee yksimielisesti sen että tämä valvonta kunnilta kannattaa siirtää aralle siis nimenomaan kun puhutaan omakustannusvuokrien määräytymisen valvonnasta

selonteossa siltä osin tehdään historiaa myöskin että ensimmäisen kerran satsataan raiteisiin enemmän kuin maanteihin ja sen lisäksi suurten asutuskeskusten raideliikenteen rakentamiseen

arvoisa puhemies

mutta äsken puhuin edellisessä puheenvuorossa siitä että siellä rautjärvellä ja punkaharjulla sitä metsää meni nurin ja tuli maanomistajia paljon eikä metsänomistajia niin toisaalta onhan se nyt tällä hetkellä niin että nythän siellä eivät puut kaadu linjojen päälle ei nimittäin ole mitä kaatua ja sen takia siellä ei kyllä ole kovin kiire myöskään kaapeloida tällä hetkellä

sillä saadaan tehokkuutta aikaiseksi ja varsinkaan siellä pienissä kunnissa sitä ammattitaitoa ei riitä enkä nyt ole ihan satavarma että se myöskään kaikissa vähän suuremmissa kunnissa on hyvällä tolalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla hoidettu

sitä elämää tietenkin on siellä maakunnissakin ja siellä haja asutusalueiden tieverkkoon ja perusväylänpitoon rahan saaminen on äärimmäisen tärkeätä teollisuuden metsäenergian ja kaivosteollisuuden sekä tietenkin maatalouden toiminnan kannalta puhumattakaan matkailusta joka meillä etelä karjalan ja kymenlaakson alueella on teollisuuden jälkeen selkeästi tärkeä ala

kysyn ministeriltä

kyllähän tällä aralla on yksittäisiä kuntia paremmat valmiudet toteuttaa tämä valtakunnallisesti toimivien vuokrataloyhteisöjen valvonta kun se on yhdessä paikassa

tämä näkemäalueiden laajeneminen on tosi hyvä juttu turvallisuuden kannalta kun vaikka eläimiä sitten kulkee niin antaa sitten reagointiaikaa

arvoisa puhemies

vähän sama kuin tuossa edellisessä pykälässä että kun se on yhdessä paikassa niin todennäköisesti siitä tulee parempi kuin se että jokainen toimija katsoo sitten vähän omasta näkövinkkelistään sitä on vuorostaan huolimatta asiasta puheenvuorosta valittava

aivan lyhyesti

ensinnäkin se on todella paljon kasvava ala ja siihen satsataan myöskin paljon

koen erinomaisena asiana että tämän lain valmistelussa on kiinnitetty huomiota myöskin tähän kabotaasiliikennöintiin

ja edustaja jokinen puhui tästä että tämä ei ole velvoittava laki sähköyhtiöille sähkömarkkinalakihan on jonkun ajan päästä tulossa ja siellä on sitten kyllä tulossa velvoitteita mutta ymmärrykseni mukaan erittäin pitkällä ajalla nämäkin velvoitteet sitten toteutuvat

se on yksi osa sitä harmaan talouden torjuntaa ja erinomainen asia että ministeriö ja ministeri ovat siihen puuttuneet

jutun mittasuhteille ei voi jälkikäteenkään hymyillä sillä kysymys on erittäin vakavasta asiasta ja vakavista asioista sillä meille tämän suomalaisen ruuan alkuperä ja ainesosat ovat hyvin tärkeitä asioita

toivottavasti homma onnistuu

arvoisa puhemies

nyt euroopan unionin myötä markkinat ovat vapaampia ja tuotteiden alkuperä on vaikeampi tietää

turvallisuuskäsityksen uhat ovat muuttuneet koskemaan globaaleja uhkia kuten ilmasto ja energiaturvallisuus väestönkasvu ruuan riittävyys ja puhtaan veden saatavuus

ydinvoima kaiken kaikkiaan on sellainen asia että kun siellä tulee niin kuin tässä tuli valiokuntakäsittelyssä asioita vastaan jotka eivät ole selviä niin kaikki asiat pitää jauhaa niin hienoksi että varmasti syntyy varmuus siitä miten se asia on

lisäksi edellytyksenä on että kaikesta tuoreesta sianlihasta lampaan ja vuohenlihasta sekä siipikarjasta on aina ilmoitettava alkuperämaa ja tarkemmat täytäntöönpano ohjeet tulevat sitten aikanaan komissiolta

kyllä sen korkean jalostusasteen pitää toteutua täällä kotimaassa ja sen liikennevaikutukset kuljetustarpeet ja toimivat kuljetusreitit on arvioitava nyt kun näitä kaivoksia sitten tuonne joensuun yläpuolelle rupeaa syntymään

strategian pitää ulottua yli vaalikausien koska kuten työllisyyden ja taloudenhoidossakin sekä vaikkapa energiaratkaisuissa kaivataan pitkäjänteisyyttä jotta toimivat toimijat voivat luottaa siihen että niin sanotusti pohja pitää

toinen tärkeä asia on elintarvikkeiden rehujen ja raaka aineiden jäljitettävyys joka olisi kyettävä suorittamaan jokaisessa tuotanto ja valmistusvaiheessa

laajan kansalaisia koskevan turvallisuuskäsitteen omaksuminen edellyttää ei vain puolustushallinnon kriisinhallinnan kehittämistä vaan edellytys on että koko valtionhallinto osallistuu työhön

tänä päivänä esille tuli vai eilenkö se oli tämä kaivosverosuunnitelma ja on hyvä ajatus että tätäkin kautta sitten suomeen niitä euroja rupeaisi jäämään

jäljitettävyys on tärkeää jotta kuluttaja kauppias tai muu toimija pystyy selvittämään mistä raaka aine on tullut ja mihin se on toimitettu

yhteenvetona voisi todeta ihan suoraan että ei tullut sellaisia seikkoja esiin ettei tätä voitaisi toteuttaa turvallisesti ydinenergialain mukaisesti suomessa

jäljitettävyyden avulla voidaan estää muun muassa hylättyjen elintarvike ja rehuerien pääsy ihmisten tai eläinten ravinnoksi

kaakkoissuomalaisena olen tietenkin enemmän kuin tyytyväinen näihin hallituksen isoihin satsauksiin sille alueelle ja mikä parasta ne eivät ole siltarumpupolitiikkaa vaan kansallista kaikkia suomalaisia hyödyntävää politiikkaa

sitten kun lähtee liikkeelle siitä että toteaa ensimmäisenä sen että tarpeeseen tulee ja katsoo sähkön kulutusta

maamme on rakennettu tietoverkkojen varaan ja niitä koskevat uhkat ja hyökkäykset ovat päivittäisiä maailmalla ja esimerkkejä niistä todellakin löytyy

tästä kiinnostuksesta johtuen jäljitettävyys on yhä enenevässä määrin myös kilpailutekijä näin varsinkin lihateollisuudessa jossa elintarvikeketjun selvittäminen on monelle erittäin tärkeää

taitaa olla niin että lukutaidossa ja ainakin luetun ymmärryksessä on kovin suuria eroja opposition ja hallituspuolueitten välillä niin eri tavalla näitä valtion tarkennettuja kehyksiä tulkitaan

puolustusvoimille pitää pidemmälläkin aikavälillä turvata resurssit joilla taataan uskottavan puolustuskyvyn säilyttäminen nyt ja tulevaisuudessa

tässä taloudellisessa tilanteessa valtiontalouden tarkastettuihin kehyksiin on mielestäni ladattu paljon hyviä asioita ja suomea eteenpäin vieviä asioita

avoimuus nostaisi edelleen suomalaisen ruuan arvostusta ja luottamusta elintarvikeketjun toimintaa kohtaan mahdollistaen esimerkiksi sen paljon kaivatun viennin lisäämisen

arvoisa puhemies

sekä työntekijän että tietysti myös syntymättömän lapsen kaikenlainen suojelu on välttämätöntä ja mielestäni sen pitäisi olla ihan oikeasti itsestäänselvyys

keskitytään siis arvoisat kollegat yhdessä niihin eikä keksitä toinen toistaan veikeämpiä konsteja millä voidaan toista puoluetta tai hallituspuolueita tässä mollata

niinpä tämä lakialoite on mielestäni erittäin kannatettava

samalla olen sen myös allekirjoittanut ja toivon että se kuten edustaja kymäläinen äsken totesi saadaan mahdollisimman nopeasti voimaan

onkin tärkeää kuten ulkoasiainvaliokunta ja puolustusvaliokunta toteavat että seuraavalla hallituskaudella on tehtävä pitkävaikutteinen poliittinen linjaus puolustusvoimien kehittämisestä ja eri puolustushaarojen suorituskyvyn korvaamisesta

kaiken kaikkiaan haluan kiittää ministeri kyllöstä hyvästä selonteosta jota valmistelemassa toki oli suuri joukko asiantuntijoita osaprojekteja ja mikä parasta meitä tavallisia kansalaisia niin että avoimuus ja keskustelu leimasivat tätä selontekoa

vttn selvitysten perusteella hankkeella arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia suomen kasvihuonekaasupäästöjen osalta

vähennyskelpoisia niin minä en usko siihen että jos yritykset haluavat omaa liiketoimintaansa kehittää niin ne ovat tähän asti tehneet sen ihan oikeasti sillä veronkevennyksellä

kuuntelin äsken keskustelua edustaja lohi ainakin taisi puhua tästä jos en väärin kuullut niin eihän se näin toimi tämä asia

sehän oli työehtosopimusten koelaboratoriona jossain vaiheessa mikä on tosi ikävä asia

lisäydinvoima on sähköntuotannossa erittäin hyvin ennustettava perusvoimakapasiteetti ja tämä fennovoiman ydinvoimala korvaisi sähkön tuontia sekä poistuvaa lauhdekapasiteettia

arvoisa puhemies

on helppo yhtyä edustaja lepän kommentteihin puhelinmastojen toimivuudesta

maaseudulla varsinkin kun siellä on muutenkin heikot yhteydet sitten se yhteydenpito on äärimmäisen vaikeata

kyllä sinne niitä velvoitteita pitäisi myöskin näille yhtiöille saada että ne linkkitornit sitten myöskin toimivat pidemmän aikaa kuin ne tällä hetkellä toimivat sen varavoiman ansiosta

sen lisäksi vielä ihan siunatuksi lopuksi sanon sen että pyhäjoen kunta arvioi että tällä hankkeella on erittäin merkittävät välilliset ja välittömät vaikutukset heidän kuntatalouteensa ja aluetalouteen sekä rakentamis että käyttövaiheessa

toivottavasti se onnistuu

kun tässä pitkin päivää ja eilis iltana myöskin olen opposition puheita kuunnellut niin entistä vahvemmin on tullut se käsitys että oppositiossa vallitsee suuri pelko siitä että hyvin sitoutunut hallitus pystyy toteuttamaan nämä erinomaiset tavoitteet

tarvitaan myöskin politiikkaa köyhien puolesta jota hallitus on jo aloittanut ja osin myöskin päättänyt tehtyjen päätösten muodossa

edelleen peräänkuulutan sitä mitä edustajat viitanen ja sasi puhuivat pieni hetki sitten että opposition vaihtoehtoja tässä kaipaa eikä sitä että mitään ei saa tehdä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

meillä on viime päivinä ollut ihan riittävästi esimerkkejä siitä mitä tapahtuu kun kontrollia ei ole

arvoisa puhemies

siis kyllähän täällä pitää se kontrolli ihan oikeasti olla ja noin poispäin ei siitä tule mittään että saahaan mällätä ihan miten sattuu

muun muassa asiantuntijakuulemisissa huomio kiinnittyi siihen että tämä sääntelyn muuttaminen saattaa toki johtaa tilanteeseen jossa energiatuotannossa on kannattavampaa käyttää tuontipolttoainetta siis kivihiilihän tässä on suurimpana peikkona kotimaisten polttoaineiden sijaan

tässä cleantechin markkinoinnissa taitaa olla pikkuisen sitä että me olemme hieman ujoja kehumaan itseämme ja myymään sitä meidän osaamistamme ja tekniikkaamme tuonne ulos

arvoisa pääministeri olemmeko hieman ujoja kehumaan itseämme

valiokuntahan toteaa sen että kuvatun kaltainen kehityskulku ilman muuta löisi korvalle tätä uusiutuvaa energiaa ja energiaomavaraisuuden lisätavoitteita ei hyvä asia ollenkaan

mutta kyllä itse asiassa koko tässä prosessissa talousvaliokunnassa jossa asiaa käsiteltiin hartaudella ja sillä vakavuudella mikä sille kuuluu kyllä sieltä koko ajan tuli ja valiokunta myöskin painottaa sitä että on tarvetta seurata tarkoin eri energiaraaka aineiden kilpailukyvyn kehitystä ja varmistaa edelleenkäsin puhun siitä kotimaisen raaka aineen käytön kannattavuudesta ettei se kannattavuus vain vaarannu

arvoisa puhemies

perussuomalaisten varjobudjetin esittelypuheenvuorossa tuli esille se että he haluavat kuntaliitosten yhteydessä viiden vuoden suoja ajan pois

asiantuntijakuulemisissa on kiinnitetty huomiota ihan oikein energiatukien ja verojen muutoksista koituvaan epävarmuuteen tämän toimintaympäristön osalta ja siihen ei varmasti ole kukaan tyytyväinen että se jatkuvasti muuttuu

keskustalta on lakialoite loma ajan karenssin lisäämisestä kuuteen päivään kun se nyt on käytännössä nolla

se on ihan hyvä ja kannatettava asia sinällään mutta minä toivon vain todella paljon sitä että tämä paikallisen sopimisen edistäminen ei tarkoita sitä että yritetään alittaa työehtosopimusten minimejä

kyllähän se niin on että tämän uusiutuvan energian käytön lisääminen energiaomavaraisuuden kasvattaminen ja päästöjen alentaminen edellyttää totta kai ennakoivampaa ja mahdollisimman vakaata toimintaympäristöä jonka puitteissa yritykset sitten voivat toimia ja suunnitella pitkäaikaisia investointeja koska nämä investoinnit ovat erittäin pitkäaikaisia kaiken kaikkiaan pitkäkestoisia

nämä palkansaajien elinehtojen heikentämisesitykset leviävät vähän nopeammin kuin ebola virus johon lääkettä ei ole vielä keksitty mutta näihin heikennysesityksiin lääke kyllä on keksitty semmoinen reilu sata vuotta sitten ja se on suomalainen ammattiyhdistysliike

arvoisa puhemies

sitten vihan ja lopuksi taimi edellä kerrottuihin seikkoihin on tietysti hyvä kiinnittää huomiota parhaillaan vireillä olevassa valtioneuvoston ilmasto ja energiastrategian päivitystyössä jossa yhteydessä varmaan arvioidaan myös uusiutuvan energian tukipäätösten toimivuutta ja niitten vaikuttavuutta

eiväthän ne kunnossa ole

joka kerta kun vierailee jollakin torilla ja tapaa ihmisiä niin tulee esille että varsinkin yrittäjillä jotka haluavat pitää sen oman yrityksensä maaseudulla haja asutusalueella niitä ongelmia on kuin myöskin sitten ihan tavallisilla ihmisillä

tervehdin ilolla isolla ilolla tätä budjettimerkintää ja näitä rahoja jotka tänne on saatu

arvoisa puhemies

lakiesitys on tunteita herättävä sen takia että se tulee meidän jokaisen iholle ja hyvä on että asiasta puhutaan

tämä lakiesitys korostaa kestävän käytön mukaista kalastuksen ohjaamista jonka keskeisiä välineitä ovat luontaisen lisääntymisen turvaaminen viranomaisten riittävät valtuudet kalastuksen säätelyyn ja erityisesti vaelluskalakantojen elvyttäminen ja muiden uhanalaisten kalakantojen suojelu

tällä viikolla sähköpostitse on lähestynyt muun muassa huolestunut pienlainayhdistys joka vakuutteli kirjeessään pikavippifirmojen nuhteettomuutta

koska tällä hetkellä on niin että stora enso joutuu jäähdyttämään sen veden ennen kuin se voidaan laskea saimaaseen niin minkä takia sitä ei sitten käytettäisi kaukolämmön tuotannossa matkassa mukana

valmistelut ovat tosi pitkällä ja kannustan kaikkia suomalaisia kaupunkeja ja kuntia

arvoisa puhemies

ja niin kuin kuulitte halusin nostaa esille niitä epävarmuuksia myöskin joita tämä hallituksen esitys tuottaa ihan ilman muuta ja ne pitää ottaa vakavasti ja seurata tämän kehitystä että mihin päin tämä on kaiken kaikkiaan menossa

lähes identtinen toimintamalli nostaa kehitysmaissa tekijät nobel korkeuksiin kun meillä parhaansa yrittävät työntekijät rinnastetaan terroristeihin

tässähän on se iso asia että ennen tämän kriisinratkaisulainsäädännön voimaansaamista voitot olivat pelaamisesta yksityiset ja tappiot olivat kansalliset ja veronmaksajien kontolla

tämä koko paketti on äärimmäisen laaja ja vaikea ja valiokunta teki hartiavoimin sen eteen töitä

toivottavasti nämä stressitestit jotka nyt pankeille tehtiin ja jotka julkistettiin ovat niin sanotusti vedenpitävät että sitä kautta ei sitten tule yllätyksiä kuten edellisten stressitestien jälkeen tuli

eivät nämä kaverit myönnä mitään mikrolainoja rahoituksen puutteessa olevalle pienyrittäjälle vaan kiskovat korkoja taloudellisessa epävarmuudessa eläviltä ihmisiltä

kun perheessä on mielenterveysongelmia ne heijastuvat tietenkin laajemmallekin myös siihen vaikka nyt sukuun ja mielenterveyspotilaiden vanhemmat ja omaiset ovat monta kertaa todella tiukilla

loppujen lopuksi se on yhteiskunta joka maksaa tämän toiminnan kustannukset velkaneuvontana toimeentuloturvana ja käräjätuomioina

en puutu muihin yksityiskohtiin kuin tähän talletussuoja asiaan ja itse asiassa valiokunta viimeisenä asiana pyöritti pitkäänkin sitä talletussuoja asiaa

pikavippifirmojen toiminta ei ole mitään muuta uskallan sanoa kuin härskiä koronkiskontaa ja ihmisten hyväksikäyttöä

edustaja elsi kataiselle joka puhui ansiosidonnaisen työttömyysturvan korotuksesta kyllä minä haluan palautteena antaa että suomessa se ansioturva on kuitenkin pohjoismaiden heikoin

sen mukaan nykyisin yli puolella talous ja velkaneuvonnan asiakkaana olevista velallisista leijonan osa velkataakasta koostuu pikavipeistä